kyllä täytyy ihmetellä kuka on se köyhä keneltä viedään ja voidaan toiselle köyhälle antaa kun tällä hetkellä siellä on jo ongelmia sen kanssa miten raha riittää

tässä on menty pahan kerran kiville on oma mielipiteeni ja täytyy sanoa että kun kuunteli viime viikonvaihteessa puhemies sauli niinistöä niin kyllä hänkin oli pannut merkille että loppukausi reilu vuosi aiotaan hallituksen toimesta näköjään pelata aikaa syötellen pelaajalta toiselle vaikka nyt pitäisi tehdä niitä maaleja

syynä tähän on se että meidän mielestämme hallituksen esitys merkitsisi nykyaikaisessa merentutkimuksessa askelta taaksepäin kansainvälisesti noudatetusta linjasta ja lopputuloksena olisi oleellisesti heikentynyt kyky tarttua ja vastata itämeren ympäristöongelmiin

miten aiotte huolehtia siitä että myös niitä heikommassa asemassa olevia kavereita ei jätetä vaan että hyvätuloiset osallistuvat vähintään omalla leiviskällään myös muun muassa kuntaverojen maksamiseen ja sitä kautta mahdollistavat sen että kunnat pystyvät pitämään palvelutehtävästään huolen

palvelut ovat todella tärkeitä ihan tavallisille kuntalaisille pieni ja keskituloisille varmasti hyvätuloisillekin mutta he sentään pystyvät ne itse ostamaan

mutta tällaisten yhteisten palveluiden supistaminen jos mikä siinä tilanteessa jossa rahaa ei ole kohdentuu suoraan näiden lapsiperheiden mutta myös iäkkäiden nilkkaan jotka ovat näiden palvelujen isoja kuluttajia

mutta sitä haluan korostaa että yksi erittäin ikävä piirre tässä koko prosessissa on ollut se että merentutkimuslaitoksen henkilöstö on jätetty kovasti syrjään

he ovat päässeet ilmeisesti mukaan vasta aivan viime metreillä ja heitä ei ole aidosti pidetty hyvän hallintotavan mukaisesti mukana tässä prosessissa

kun tiedetään että kun muutos tuntuu väärältä mitä se siitä päätellen on mitä olemme asiantuntijakuulemisissa kuulleet niin silloin on hyvin vaikeaa myös henkilöstöllä joka tietää miten asiat ovat

jos sitä sitten yritetään viedä muille aloille ja miettiä että maassa tapahtuu jotain muuta ei toivottavaa jota me pyrimme karsimaan mikä on vaikeaa niin onko se vastaus että me hyväksymme sen

jos he eivät ole mukana prosessissa ja yhtäkkiä ilmoitetaan vaan että näin tapahtuu väitän että tässä salissa ei ole yhtään edustajaa jonka pirtaan vastaava kävisi ilman että siitä nousisi jonkinlainen vastarinta ja ihan ymmärrettävä ja oikeutettu vastarinta

nyt sanotaan sitten että kotimainen ohjelmatuotanto lisääntyy sitä mukaa kuin tätä tuotesijoittelua ohjelmissa sallitaan se on yksi tuote syyte luomisessa

kun ajatellaan todella että yksinhuoltajaperheet ovat heikoilla he tarvitsisivat tämän rahan toimeentulotukiperheet eivät saa tätä lainkaan omien pienten tulojensa jatkeeksi niin täytyy ihmetellä tätä kokonaisuutta

niin kyllä näen erittäin suurena vaarana yhtälössä todella tämän näkökulman että se raha joka sitä tuotetta sinne ohjelmaan ostaa alkaa vaikuttaa myös näkökulmaan josta se ohjelma kertoo

sen sijaan hinnat ovat nousseet maksut olette sitoneet indeksiin kaikki nämä ovat vieneet ne pienetkin pelivarat mitä nyt on annettu tai edes tuolla jossain korvan takana on suunnitteilla annettavaksi jo etukäteen pois

kun samaan aikaan tiedetään että mechelininkadulla töölössä on ollut menossa syken tiloissa remontti niin kyllähän se antaa sellaisen signaalin että asiat on päätetty siellä ne puhuvat emme voi vaikuttaa

sitten saimme tiedon että kun hallituksen esityksessä arvostellaan merentutkimuslaitoksen toimintaa niin esityksen laatimisesta vastaava liikenne ja viestintäministeriö ei ole vastaavaa kritiikkiä tulospalautteessaan kertaakaan antanut

siinä kohtaa kun se loppuu kulutus on kovimmillaan esimerkiksi lukiolaisen koulutus tai on lapsi sitten missä koulutuksessa hyvänsä siinä on rikkakin rokassa iso asia

sitten täytyy sanoa että yhteiskuntapoliittisesti on huolestuttavaa että budjettivalta siirtyy nyt sitten eduskunnalta ilmatieteen laitoksen ja suomen ympäristökeskuksen johtajille eli valtiolliselta tasolta laitostasolle

muuta toivon mutta pahaa pelkään että kun tässä salissa äänestetään niin myös kaikki soraäänet painavat kiltisti vihreää nappulaa ja tämä esitys tulee menemään karvoineen ja sulkineen läpi

mielelläni näkisin hänet kerrankin vastaamassa kysymykseen kuinka kokoomus voi olla hallituspuolue vaikka hän itse sanoi että se on kynnyskysymys hallitukseen emme mene jollei tätä lapsilisien indeksisidonnaisuutta tule

meidän mielestämme paras vaihtoehto itämeren tutkimuksen aseman takaamiseksi ja vahvistamiseksi tässä vaiheessa olisi keskeyttää tämä merentutkimuslaitoksen lakkauttamista koskeva suunnitelma ja sen sijaan aloittaa merikeskuksen suunnittelu ja luominen viikin kampusalueelle

vaikka yleinen asevelvollisuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus tulevat olemaan jatkossakin puolustuksemme selkärankana yhteistyö sopivien kumppanimaiden kanssa on kannatettavaa

tämän edellä kuullun perusteella esitänkin että nämä lakiehdotukset hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma joka kuuluu

kannatin sitä jo laajemmassa muodossa edellisellä kierroksella mutta sitten valitettavasti käsittelyn aikana päädyttiin tähän riisutumpaan kapeampaan malliin

tässä on yhtälö johon meidän on mielestäni epävakaasta taloustilanteesta huolimatta otettava viivyttelemättä kantaa ja haettava vastausta jotta näihin tässä selonteossa asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin

tässä vietiin äänestäjät halpaan

eduskunta edellyttää että merikeskuksen perustaminen viikin kampusalueelle aloitetaan ja samalla selvitetään mahdollisuudet suomen ympäristökeskuksen merentutkimuslaitoksen ja ilmatieteen laitoksen yhdistämisestä ympäristöministeriön alaisuuteen

kun tämä sumutus vielä jatkuu niin tuossa katselin että ollaan edelleen työväenpuoluetta ja puhtain rukkasin tehdään näitä kampanjoita

tuolloin jos historiasta sananen pelättiin todellakin sitä että suomessa yleistyisivät amerikkalaistyyliset ehkä turhatkin oikeudenkäynnit joissa vaadittaisiin valtavia vahingonkorvauksia

viittaan tässä puhtaisiin rukkasiin sen takia että jokainen joka on joskus rukkasten kanssa töitä tehnyt tietää että kun kerran otat ne käteen ja tartut johonkin niin rukkaset likaantuvat

meidän korvaussummamme ovat muissakin oikeudenkäynneissä erikokoisia

mielestäni tämä lain laajentaminen vain vahvistaisi yksilön oikeusturvaa se karsisi päällekkäisiä oikeudenkäyntejä ja ylipäätään mahdollistaisi sen että ihan tavallinen ihminen jonka oikeuksia loukataan saattaisi lähteä viemään asiaansa eteenpäin

mutta todennäköisesti tämä keskustelu mikä täällä salissakin on käyty missä sanoudutaan irti ja koetetaan peseytyä pois omista vaalilupauksista ilmeisesti jatkaa tätä harhaa

mutta kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että mielenkiinnolla odotan monestakin syystä tuota sata komitean työtä

kenties nykyisessä tilanteessa hän ei siihen jostain syystä joko talouden tai muiden voimavarojensa vuoksi pysty

eli vilpittömästi kannatan että tämä asia menee eteenpäin

niistähän ei mitään varmuutta vielä ole mitä ne ovat mutta kyllä siltä tuntuu että kun se on niin paljon vartijaksi pantu niin voiko se niillä oletusarvoilla mitä sata komitean työlle on nyt laitettu oikeastaan millään lunastaa niitä odotuksia

arvoisa puhemies

nyt odotamme innolla liisan lippaan

arvoisa puhemies

varmasti näin on ollut aiemminkin mutta ainakin omasta kokemuksestani tuntuu että tilanne on nyt aika kovastikin kärjistynyt ja pitäisi pikkuisen ottaa valtaa takaisin eduskunnalle ja meidän kansanedustajien aidosti asiantuntijakuulemisten jälkeen tehdä niitä muutoksia jos ne ovat oikeita oikeutettuja totta kai hallituspuolueiden edustajat ministerin kanssa neuvotellen jotta saamme mahdollisimman hyvää kestävää lainsäädäntöä

mielestäni on todella hyvä asia että tässä ei edetä pakkoliitoksin ja hienoa on että tätä prosessia on edeltänyt ja jatkuu erittäin laajat kuulemiset

valtaosahan lapsista selviytyy erosta hyvin ja se on totta kai selvää siinä tapauksessa kun vanhemmat ovat sopuisia jolloin lapsetkaan eivät niin voimakkaasti kärsi siitä erosta kuin riitatilanteissa

on tutkittua tietoa siitä että jos vanhemmat riitelevät se vaikuttaa lapsiin ja heidän hyvinvointiinsa aiheuttaen sille varsinkin hyvinvoinnille suuren riskin

mielestäni on myös tärkeää että tämä vahva peruskunta käsite ajatellaan ja määritellään joustavasti kunta ja aluekohtaisesti ja myös että voitaisiin katsoa näiden vahvojen peruskuntien välistä yhteistyötä

tämä hylkyesitys tulee äänestykseen ja sitten voi näyttää sen aidon kantansa tähän asiaan

tapaamisia ei mielellään anneta toista haukutaan

ja sitten tämä toinen puoli siitä mitalista on se että tapaamisiin ei mennä elikkä unohdetaan se lapsi ikään kuin lähdetään lapsen elämästä menemään

tähän asiaan on ollut tietoja hallituslähteistä että se on kustannusneutraali ohjelma jos muuta tietoa on niin otamme sen todella halulla vastaan

jos muuta tietoa asiasta on niin otamme sen todella innolla vastaan koska nämä tiedot jotka nyt vuodettiin ulos sieltä tarkoittivat sitä että ne rahat otetaan sisältä

olen täsmälleen samaa mieltä siinä että tässä on semmoinen kysymys että tämä olisi hyvä hoitaa kaikessa hyvässä yhteisymmärryksessä eikä todellakaan siihen suuntaan mihin se nyt näyttää olevan menossa

kun ajatellaan sitä että jokainen perhe on erilainen moni meistä on kokenut itse eron jollain tasolla joko vanhempiensa eron tai oman eron tietää läheisiä ihmisiä jotka ovat eronneet ja tilanteet ovat menneet paremmin tai huonommin ja toisen on siinä hyvin vaikea mennä sanomaan miten asiat olisi pitänyt hoitaa

mutta viittasitte alkoholiveroon ja siinä täytyy kyllä sanoa että jos silloin olisi ollut kristallipallo että olisi tiedetty mitä siinä puun ja kuoren välissä kannattaa tehdä olisi toimittu toisin

nyt voidaan jälkiviisaana katsoa mutta silloin oli peikkona viron tuonti kotimaan kysynnän lasku

arvoisa puhemies

aika näyttää ovatko nämä muutokset joita nyt suunnitellaan oikeita

siksi uskon että meillä on sama tavoite mutta hieman eri keinot tässä joilla päästäisiin eteenpäin siihen että lasten oikeus kumpaankin vanhempaan joita molempia he kovasti rakastavat joille he ovat lojaaleja aidosti toteutuisi

oikeastaan tuntuu siltä että ainoa aito valvoja tälle tulee olemaan kilpailija joka näkee tuotettaan puffattavan liikaa kuten ed

sen vuoksi mielestäni olemme tekemässä nyt aika kestämätöntä lainsäädäntöä

kymmenkunta vuotta sitten tapasin rouvan joka kertoi että hän kuuluu tällaiseen ryhmään kuin uhkasakkojen uhrit tätä järjestöä ei enää ole se on sulautunut yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liiton joksikin alaosastoksi

hän kertoi tilanteesta jossa hänet on pakotettu uhkasakon uhalla antamaan lapsensa miehelle joka istuu tampereen yhden kaupunginosan metsässä nuotiolla kavereidensa kanssa ja ryyppää ja hän oli siitä kieltäytynyt

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

käsittelyssä on selonteko jolla on erityisen hieno nimi

ja hän sanoi että tämä uhkasakko voidaan helposti muuttaa vankeusrangaistukseksi eli jos ei hän suostu antamaan lasta isälle sinne rinkiin niin se voidaan muuttaa vankeusrangaistukseksi

eli mukana ollaan

toivottavasti tämän aloitteen eteenpäinmenon esteeksi ei tule mikään sellainen että se on oppositiosta tehty tai että joku saisi tästä nyt yksittäisen sulan hattuunsa

selonteko on yhtä vastalausetta lukuun ottamatta yksimielinen

pikkuisen jäi karheaksi sen loppukäsittely jossa ministeripuolue kokoomus ei uskaltanut sanoa asioita ihan suoraan vaan sitä meidän mietintöämme joka nyt sinne pöydille on jaettu on siloteltu paikoin sana sanalta

en tiedä miten tuossa tilanteessa sitten lopulta kävi toteutuiko vankeusrangaistus antoiko hän lapsen mennä isänsä kanssa

tuossa edustaja kalmarin avauspuheenvuorossa tuli hyvin seikkaperäisesti ja esimerkein selville se kuinka me kuvittelemme ostavamme kotimaista joko siksi että siinä lukee kotimainen tai mielikuva on hyvin suomalainen ja paketissa voi sitten olla mitä hyvänsä

eli tässä on laajasta asiasta kysymys ja siksi ymmärrän hyvin esimerkiksi oikeusministeriä joka haluaa katsoa asiaa vähän laajemmin kenties